me olemme alan tutkimus ja tuotekehitykseen panemassa merkittävästi lisää rahaa

kuka käyttää keski pohjanmaan puhevaltaa silloin kun keski pohjanmaalta kysytään mikä on sen joukon näkemys tärkeissä asioissa

nyt varustaudutaan sellaisten puskureitten rakentamiseen joilla voitaisiin auttaa myös näitä suuria eurooppalaisia sanon suuria velkamaita ja vähän muutoinkin ihan suuria maita

minusta nyt on aika erikoista että vihreiden vastuulliset kansanedustajat niin kuin virittelevät tämmöistä viestiä tähän keskusteluun ikään kuin jollakin olisi ollut joskus jotain tämmöistä takaporttia jota ei ole edes näytetty

maakuntien liittojen tehtävänä on käyttää aluekehitysvaltaa

äänestyksessä

ruotsissa ruotsin kruunun devalvoituminen auttaa ruotsia ja me olemme ongelminemme yksin ja niihin tarpeisiin jotka nyt on tunnistettu on monilla eri toimin jo reagoitu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on mielestäni periaatteellisesti tärkeä asia ja tilanne oli vaikea tämän asian käsittelyssä sekä asianomaisessa valiokunnassa talousvaliokunnassa että suuressa valiokunnassa puhumattakaan

arvoisa pääministeri te eilenkin kerroitte että niitä toimia millä kasvua saadaan liikkeelle ovat muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsaaminen

me olemme tässä talossa lailla säätäneet että se on maakunnan liitto joka käyttää maakunnan puhevaltaa tällaisissa asioissa

meillä on monia toimia ja uskon että jälkeä myös syntyy

mietin miten työ ostoliikenne plus kaksikymmentä ei pidä vastamaan

hallitus satsaa toisaalta näitten teollisuuden yleisten edellytysten parantamiseen liittyen rahoitukseen sen pullonkaulojen poistamiseen liittyen viennin edistämiseen

minä kyllä uskon että saksalaiset eivät tässä asiassa ainakaan ylitä niitä normeja mitkä eu on salliva ja sallinut eikä suomikaan ole likikään niissä katoissa mikä olisi mahdollista

mainittakoon esimerkiksi että energia ja metsäteollisuuden tutkimus ja kehittämishankkeisiin voimavaroja on lisätty todella merkittävästi aivan tässä viimeisten aikojen kuluessa

arvoisa puhemies

kun johtava kansanedustaja zyskowicz lupaa että tässä marraskuun lopussa meillä on aito lista jolla miljardit kurotaan umpeen siihen täytyy nyt luottaa ja minä kirjasin tämän erittäin isoin kirjaimin tänne muistiin

nyt minä pyydän teiltä

minusta arvoisa puhemies ihan sellainen periaatteellisen keskustelun paikka on ylipäänsä tässä että onko niin että meillä on perusteltua ja paikallaan ylipäänsä olla mukana ratkaisuissa jotka vievät noitten ratkaisujen mittasuhteet niin suuriin sfääreihin että tällaisen pienen kansantalouden ja valtion joka suomi on jonka intressit noissa maissa ovat olleet mitättömät joka itse on elänyt kaikkien pelisääntöjen ja vakaus ja kasvusopimuksen mukaisesti pitää kuitenkin kantaa ei velkojemme mukaisessa suhteessa vastuuta ongelmien ratkaisemisesta vaan meidän kansantalouden koon mukaisessa suhteessa

kertokaa uudestaan oletteko te sitä mieltä että tämä hallitus on lisännyt varoja vai hyväksyttekö sen kun minä sanon että te olette vähentäneet erittäin paljon

siirrytään ehkä siihen että timo kietäväisen ehdottaman monitoimipalvelupisteen avulla ehkä työ ja elinkeinohallinnon palvelupisteet voivat jopa lisääntyä siitä mitä ne tällä hetkellä ovat

keski pohjanmaan liitto on tehnyt oman päätöksensä ja hallitus pyrkii kuuntelemaan niin pitkälle kuin suinkin keski pohjanmaan liiton näkemystä tässä asiassa ja sen liiton kannanmuodostuksen sisällä on vahvasti myöskin paikallisten yrittäjien näkemys mukana

mutta julkisuudessa tästä asiasta voi ensimmäisen kerran nyt puhua kun äsken suuressa valiokunnassa opetettiin että asiaan liittyvä vaiteliaisuus on nyt ohi

edustaja vähämäki

pulliaisen mainitsema asia jnp

se joka tilaa niitä palveluita joilla palveluilla huolehditaan niistä syrjäkylistä taikka vähän alemmanasteisistakin tiestä sitä kautta jäsentyy ja sitten pannaan kilpailemaan ne palveluntarjoajat joita on tällä hetkellä jo kymmeniä tässä markkinassa tämä kysymys on loppuun käsitelty se että seuraa kysymykseen

hyvä olisi jos puheenvuoroissa esiintyisi kuitenkin edes sana huoltovarmuus

nyt kun se tässä selvisi niin nyt te rupeatte miettimään että kyllä niillä mokomilla täytyy varmaan niin kuin seuraavaa kierrosta silmällä pitäen olla joku kortti

suomen kohdalla yksinkertaisesti kysymys on siitä että me olemme arvioineet mikä on se viennin potentiaali mikä voi tulla kysymykseen kuinka paljon me voimme veronmaksajien rahaa käyttää niihin takaustappioihin ja siihen rahoitukseen mitä sinne käytetään

käytännössä tämä tarkoittaa että puuta käytetään ei sähkön ja lämmön lähteenä vaan yhä useammin biokaasun ja myös nestemäisten polttoaineiden raaka aineena

mielestäni tämä on periaatteellisesti tärkeä asia joten toivon että ainakin perustuslakivaliokunta sen käsittelee ja että ministeri aikanaan jos joutuu kuvattuun tilanteeseen että tuo mahdollisuus käytännössä avataan toisi tämän asian eduskuntaan vaikka sitä kenties ei välttämättä edellytettäisikään

kun tämän osaston äänestyksen kohteena ollut ahokas

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

elikkä tätä zyskowiczin lupausta nyt sitten tässä lähiviikkojen aikana erittäin tarkalla silmällä seurataan

olen aina edustaja ja siitä lähtökohdasta ensinnäkin voin sanoa että turun sanomien tämänaamuiset uutiset asiasta eivät nyt pidä ihan paikkaansa

tämän uudistuksen keskeiset tehtävät oikeastaan liittyvät juuri tähän valtion alueilla maakunnissa olevien toimintojen jotka nyt ovat aika hajallisia kokoamiseen erillisiksi ely virastoiksi

sitten kuitenkin se byrokratia joka tähän luodaan maksaa paljon myös teollisuudelle viranomaisille kaikille muille

arvoisa puhemies

mutta huonekaluteollisuuden osalta se on ihan totta suomi on tuontimaa ja ilman muuta näissä mekaanisen puutuoteteollisuuden tuotteissa meillä on kirimisen paikka

arvoisa puhemies

nämä erittäin merkittävät lisäykset on otettu sanottuun tarkoitukseen ja sanottuihin tarpeisiin ja on näiltä pohjilta mitoitettu myöskin ne ehdot joilla luottoja tai takauksia venäjän viennille annetaan

meillä on muutama tällainen keskeinen teollisuuden sektori nostettu erityisten toimien kohteeksi ja eri tavoin eri toimin pyritään rakentamaan niille siltaa tämän vaikeimman vaiheen yli erittelemättä nyt niitä yksittäisiä keinoja

södermanin puheenvuoroja en voi mitään sille että minun on pakko sanoa että minusta nyt menetellään juuri niin kuin vuosia sitten silloinen pääministeri lipponen ja silloinen valtiovarainministeri niinistö meille opettivat

kannattaisi punnita näitä kahta asiaa

hyvä luettelo edustaja zyskowicz

mutta edustaja zyskowicz monet niistä toimista mitkä siinä paketissa on ajateltu toteutettavan ovat erittäin pitkävaikutteisia

me tarvitsemme myöskin nopeavaikutteisia toimia

te tiedätte että silloisessa kauppa ja teollisuusministeriössä oli käyty läpi tämä mahdollisuus että näitä tehtäviä silloisen työministeriön ja kauppa ja teollisuusministeriön tehtäviä yhdistettäisiin

ely virastot ovat niitä toimijoita joilla tuolla aluetasolla on alueellisen elinkeinopolitiikan ja alueelliselle elinkeinopolitiikalle palveluja tarjoavien infratoimijoiden tai ympäristöviranomaistoimijoiden yhteen kokoajan rooli ely virastot ovat näitten yhteenliittymiä

äsken jo mainitsin niistä toimista mihinkä siinä pitää ryhtyä

kertokaa yksi sellainen toimi jonka tämän hallituksen aikana olette tehnyt jolla uusiutuvan energian käyttöä parannetaan

ne toimet voivat löytyä verotuksen piiristä ne voivat löytyä energiapolitiikan piiristä ne voivat löytyä myöskin tällaisesta markkinoinnin ja kehittämistyön piiristä ja hallitus näitä paraikaa tekee

liian monta kurkea kerkiää kuolla ennen kuin suo sulaa

karhu

mutta aivan vielä alleviivaten mainitsen kuitenkin sen että koko suomalaisen teollisuuden pitemmän tähtäyksen kilpailukyvyn kannalta on kyllä elintärkeää se että me satsaamme osaamiseen innovaatioihin teknologiaan ja sitä kautta kilpailukyvyn tuottavuuden ja tuottavuus on likimain synonyymi käsitteelle kilpailukyky siis kilpailukyvyn parantamiseen

silloin sanottiin että me rakennamme yhteisen euron yhteisen keskuspankin yhteisen valuutta alueen ja me laadimme sille sellaiset pelisäännöt ja sellaiset instituutiot jotka instituutiot huolehtivat siitä että tiukkoja pelisääntöjä noudatetaan että meillä on yhteisvastuu siitä että tämä yhteinen valuutta pysyy kasassa

tämähän se iso paradoksi on vaikka lähdettäisiinkin siitä että okei kun ollaan eurossa niin ollaan siinä ja kannetaan oma vastuumme että jos se vastuunkanto menisi sen synnin taakan mitan mukaan miten on rikottu pelisääntöjä mutta kun se ei mene sen mukaan vaan se menee kansantalouden koon mukaan niin se käytännössä antaa meille moninkertaisen taakan kannettavaksi verrattuna siihen mitä tämä toinen kriteeri merkitsisi

ensinnäkin pienpuun energiatukea ette vienyt läpi sillä tavalla kuin oli aikaisemmin sovittu

piti tietysti painaa punaista pyydetään

niiden rooli ja tehtävä on valtion alueille maakuntiin lähettävinä viranomaisina toimia yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa niitten joilla on sieltä kentältä sieltä kunnista kuntien kautta näkemys ja vastuu jäsentää sitä alueiden tahtoa

tässä on nyt menetetty monta puolivuotiskautta ja aina on tultu ja sanottu että nyt menee vielä vähän huonosti mutta puolen vuoden päästä aurinko paistaa

arvoisa puhemies

on ihan totta että tämän vuoden rahanjako eri ely keskuksiin tapahtui kuitenkin sillä perusteella miten se tapahtui viime vuonna kun nämä virastot olivat erilliset

arvoisa puhemies

muistan muun muassa kauppalehden kirjoittaneen ison jutun muutamia kuukausia ennen eduskuntavaaleja tällaisesta mahdollisuudestahen ja sitten vielä tylysti tulosten siirtää puu ja niistä käydään hyvinkin mahdollisuudesta

komission tämä elvytyspakettihan nyt pitää ehdotuksia toimista jotka hallitus on jo saattanut tänne eduskunnan käsiteltäväksi

jos tapahtuu uusia merkittäviä menetyksiä jotka täyttävät hyväksytyt kriteerit niin totta kai sitten voidaan edelleen jatkaa

merkitään tämä valitettava epäonnistuminen

arvoisa puhemies

debattia jatketaan ministerin puheenvuoron jälkeen sitten vielä kotvan

niiltä osin kuin suomen talouden uuteen nousuun tällä esityksellä tähdätään nimenomaan suomalaisen viennin ja erityisesti suuryritysten ulkomaille tapahtuvan viennin rahoituksen parantamiseen tämän esityksen pääsisältö on ihan hyvä

suomen hallitus lähtee siitä että taataan ja turvataan kilpailukykyiseen ei vain saksan vaan monien muiden maiden kanssa kilpailukykyiseen hintaan sähkö meillä

arvoisa puhemies

ehkä tähän kysymyksen johdantoon liittyen vielä kertaalleen alleviivaan sitä että metsäteollisuus on tulevaisuuden ala mutta ei se ole sitä niillä tuotteilla mitä metsäteollisuus tällä hetkellä valmistelee

pyydän tämän osaston äänestyksen kohteena olleet luvut on hyväksytty ja muut luvut on menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi koko osasto on hyväksytty miten muka

ja nyt kolmantena esityksenä te olette tuonut tänne esityksen jolla nimenomaan puun ja turpeen yhteiskäyttöä sen kilpailukykyä hiileen ja maakaasuun verrattuna selvästi heikennetään niin että esimerkiksi rovaniemelle ei näillä näkymin kannata rakentaa chp laitosta uusiutuvan energian varaan tai niin että monilla paikkakunnilla tullaan käyttämään ensi talven aikaan kivihiiltä

eussakin näitä veroparatiiseja jossakin määrin on

jos nämä yhteisvastuun rakentajat eivät pysty huolehtimaan siitä että se pysyy kasassa ja tämä alkaa joltain osalta vuotaa niin ilman muuta siihen oppiin sisältyi jo silloinkin se ajatus että silloin meidän yhteisesti on kannettava vastuu myöskin siitä jos olemme antaneet jonkun toimia sillä tavalla kuin kreikka on nyt toiminut mikä on johtanut näihin ongelmiin

mutta sen jälkeen tiet ovat eronneet esimerkiksi suomen ja ruotsin välillä

arvoisa puhemies

vielä kertaalleen

itävalta ja luxemburg kuuluvat maihin joissa pankkisalaisuus on toisella tasolla kuin muualla

arvoisa puhemies

silloin niiden tukijärjestelmien mitä otetaan käyttöön pitää olla todella sellaisia että niistä ei seuraa kohtuuton lasku sähkön hinta sähkön käyttäjille sekä teollisuudelle että yksityisille kuluttajille

tällä uudistuksella nyt kootaan näitä tehtäviä yhteen ja tulee kaksi erillistä virastoa joista nyt nimenomaan tämä ely virasto on se joka tulee työ ja elinkeinoministeriön vastuulle

finnairilla on aikaisemminkin ollut vaikeuksia

herätän tällä siis keskustelua ylipäänsä siitä että kun ervvstä rahoituspäätöksiä nyt jatkossa kenties valmistellaan kun evmn pysyvän kriisirahaston ratkaisuista lopullisesti päätetään ennen kuin edes käymme siihen tekniikkaan kiinni millä nuo ratkaisut tehdään niin jo tuo periaate mielestäni on tässä salissa pohdinnan paikka

meidän olisi pitänyt huomattavasti paljon aikaisemmin käynnistää ne tutkimus ja kehittämishankkeet joilla tutkimustyön kautta saadaan aikaiseksi kehitettyä sellaisia tuotteita sellaisia uusia innovaatioita joille uudessa maailmassa on markkinaa

näitten asioitten käsittely on välillä todella vaikeaa mutta onneksi eu on yhtä mieltä edes eun ulkopuolisten veroparatiisien säännösten avaamisesta

toisaalta joutuu samalla kertaa kysymään eikö hallitus tunnista rahoitusmarkkinoilla erityisesti vieraan pääoman ehtoisen rahan saantiin liittyvissä markkinatilanteissa sellaisia puutteita sellaisia ongelmia joihinka samalla kertaa ehkä samassa esityksessäkin olisi voitu kajota

aina aikaisemmissa vaiheissa on todettu että finnair on strategisesti niin tärkeä asia valtiolle tuo toimiala on niin tärkeä asia tämäntyyppisen lainausmerkeissä saarivaltion kannalta että aina nuo yksityistämishankkeet on pantu syrjään

hallitus lähti huikein suunnitelmin liikkeelle

sen takia rohkenin tähän tulla ja käyttää puheenvuoron vielä siitä näkökulmasta mikä on nimenomaan ely virastosta vastuun sen yleishallinnollisen vastuun kantavan ministeriön näkemys

ei riitä aika sen tarkempaan selostamiseen mutta ajatus on että jos on ihan pienet myllyt tuolla joka kodin talon katolla kyllä niiden käyttöönotto tulee maksamaan aika paljon veronmaksajille ja ihan siihen nyt ei mennä

tästä kaikesta tavallaan opista mitä jo silloin meille opetettiin tavallaan seuraa se että vaikka itse olin silloin tuota liittymistä vastaan niin kyllä ymmärrän nyt että kun ne ratkaisut tehtiin kun se filosofia meille yhteisesti opetettiin niin sen mukaan meidän on toimittava hallituksen nyt esittelemällä tavalla

ne toimet joilla uusiutuvaa äsken kerrotulla tavalla lisätään merkitsevät sitä että noita lupien uusimisia ei keskustan mielestä jatkossa tarvita

kolme tointa joilla te olette heikentänyt uusiutuvan energian mahdollisuuksia